ihmettelenkin onko hallitus tässäkin asiassa niin toimintakyvytön kun yleinen hyminä ja hyväksyntä koko tältä istuntosalilta tuli sille että rahankeräyslakia helpotettaisiin siten että tästä raskaasta byrokraattisesta lupamenettelystä siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn joka helpottaisi kansalaistoimintaa mahdollistaisi uuden sukupolven yhteisöllisyyden verkkojen kautta ja poistaisi sitä turhaa byrokratiaa mitä niin monesti tässä istuntosalissa on tehty

on hienoa että otitte varteenne sen asian että opetusluvilla ajaminen halpenee tulevaisuudessa

se ei todellakaan johda mihinkään

valvontaa koskevaa lainsäädäntöä totisesti on syytä tehdä mutta nimenomaan siitä näkökulmasta että byrokratiaa pitäisi karsia ja viljelijän oikeusturvaa parantaa

sen sijaan esimerkiksi raksoilla tapahtuva harmaan talouden torjunta on positiivista joskaan ei sekään esimerkiksi tämä käännetty arvonlisävero ihan ongelmaton ole

kiitos

arvoisa puhemies

esimerkiksi tuossa yksi kotipitäjäni hallintekijä totesi että muutama tuhat euroa häneltä menee ylimääräistä rahaa tämän paperisodan vuoksi tilitoimistoille ja muualle

elintarvikkeissa määräystenvastaisuus johtui useimmiten kasvinsuojeluaineiden jäämistä mikrobiologisesta laadusta lisäaineista tai vääristä pakkausmerkinnöistä

mutta sen sijaan haluaisin jatkaa tätä edustaja mustajärven esille nostamaa asiaa pohdintana siitä että meidän varmasti tulisi miettiä ihan laajemminkin mitä esimerkiksi näillä energiaverohelpotuksilla halutaan jatkossa tukea

miksi sitä lainsäädäntöehdotusta ei sitten tuoda sellaisena jos sille kaikkien puolueiden yleinen hyväksyntä on

byrokratia ja valvonta oikeastaan vain lisääntyvät koko ajan ja kaiken huippuna on se että tässäkään esityksessä ei suinkaan valvonnan kustannuksia sieltä yrittäjän näkökulmasta olla pienentämässä vaan kustannukset tulevat kasvamaan

keskusta pitää esitystä erittäin hyvänä koska se parantaa sotainvalidien mahdollisuuksia saada yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa

tullitoimintaa ja yhteisiä pelisääntöjä on edelleen kehitettävä ja tarkastuksia on oltava myös sisämarkkina alueelta tuleville tuotteille

arvoisa herra puhemies

keskustan eilen lanseeraamaan veroehdotukseen sisältyi aggressiivisen verosuunnittelun estämistä esimerkiksi konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajoituksen kiristäminen

meillä on perinteisesti ajateltu että tällainen energiaintensiivinen tavaravientiteollisuus olisi se tukemisen kohde mutta itse asiassa suomen ulkoinen vaihdanta kasvaa nimenomaan palvelujen ansiosta

hän on tehnyt laki aloitteen siitä miten helpottaisimme tätä rahankeräystoimintaa ja keskusta on kyllä valmis siihen suuntaan menemään

ja kun eusta esitettiin että valvonnan kustannuksia pienten yritysten osalta pitää ottaa valtion taholle tai eun taholle suomen hallitus siis nämä suomen hallituksen jäsenet jotka ovat esimerkiksi nyt pyrkimässä euroopan parlamenttiin vastustivat sitä että pienet yritykset vapautettaisiin valvontamaksuista

ministeri tuossa juuri totesi että hallintarekisterilakia ei viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

myös yritykset joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa tulee merkitä ennakonperintärekisteriin ja velvoittaa toimittamaan ennakonpidätys tai perimään lähdevero suomessa tehdystä työstä maksetuista palkoista

itse asiassa perinteistenkin palvelujen osuus on huomattavasti suurempi kuin tavaravienti tai kone ja laitevienti ja modernien palveluitten vienti monin moninkertainen

tähän helpompaan ilmoitusmenettelyyn on menty jo monessa muussakin maassa eikä siellä sen kummempia katastrofaalisia seurauksia ole ollut

suomessa tuotetuissa eläimistä saatavissa elintarvikkeissa esiintyy vieraita aineita erittäin vähän

arvoisa herra puhemies

samoin korkotulojen lähdeverotuksen tiukentaminen on juuri niitä toimenpiteitä mitä tarkastusvaliokunta suosittaa tehtäväksi

arvoisa puhemies

onhan se aika hupaisaakin että me voimme kyllä netistä ostaa mitä tahansa ei kuranttia tuotetta mutta emme voi millään ilveellä auttaa kansalaista joka tarvitsisi apua tai kerätä sille pöhheikön legendalle yhdessä hautakiveä tai muistaa antti ruuskasta hänen menestymisensä jälkeen yhdessä tai tehdä jotain muuta hyvää yhdessä kun ihmisillä on tahto tehdä sitä hyvää

siksi kysyisinkin

arvoisa puhemies

periaatteesta kaveria ei jätetä on tullut suuri osa tämän päivän suomalaisuutta

kun on päätös siitä että selvitetään muita mahdollisuuksia tiivistää veropohjaa niin haluaisin vielä kerran nostaa tämän aggressiivisen verovälttelyn ja kotimaahan tehtävän kirjanpidon sen takia että voidaan tehdä tällainen lista jota voitaisiin sitten julkisissa hankinnoissa hyödyntää

minusta on ymmärrettävää että me emme lähde opposition velkaantumispolitiikkaan vaan meillä on aivan oma hallituksen politiikka hoitaa tätä asiaa

arvoisa puhemies

tällä lailla tulee olemaan myöskin monia positiivisia terveydellisiä vaikutuksia ja vaikutuksia siihen että myöhemmin olemme tuottavampia tehokkaampia ja meillä menee kustannuksia vähemmän

vähentää byrokratiaa ja vähentää hallinnon kustannuksia niin että niitä ei tarvitsisi sinne yrittäjille sälyttää

muualla euroopassa tilanne on huonompi koska epäterveen hintakilpailun myötä rehuseoksissa on ajauduttu käyttämään epämääräisiä aineita jopa viemärijätettä ja lantaa

suomen hallitukset ovat tehneet paljon veteraanien olojen parantamiseksi

aikooko tarkastusvaliokunta esimerkiksi pääministerin kanssa sitten käydä keskusteluja tästä aiheesta

arvoisa herra puhemies

mutta haluaisin kysyä tästä tärkeästä asiasta työelämäkysymyksestä

keskustan ryhmä haluaa toivottaa kaikille naisille hyvää kansainvälistä naistenpäivää ja siirtyä iloisempiin aiheisiin

mutta sen sijaan kun edustaja brax tuossa totesi että kaikista kiireellisintä on aloittaa koulutus niin kyllä minun mielestäni kaikista kiireellisintä olisi hallituksen huolehtia siitä että korjausrakentaminen pääsisi nyt käyntiin

keskusta on luomassa omaa vaihtoehtoaan siihen miten kunnissa voitaisiin säästää miten myös välittämisellä vastuunkannolla huolenpidolla voimme säästää

täällä oppositio kun on elvyttämisestä puhuttu on monesti nostanut esimerkiksi kotitalousvähennyksen osalta esille sen että asunto osakeyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt jäävät paitsi mutta nyt täytyy sanoa että opposition pitäisi olla iloinen ja hehkuttaa hallituksen hyvää ehdotusta siitä että juuri näin on tehty ja siksi ihmettelenkin että opposition taholta on tehty tällainen lausumaehdotus

miten saisimme ohjattua sitä paremmin niille jotka sitä todellakin tarvitsevat

keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että kuluttajien on saatava helposti luotettavasti ja kattavasti tieto tuotteista etenkin niiden alkuperästä

tiedän että on paljon mietintöjä siihen suuntaan että me paremmin jaksaisimme ja että perhettä ja työelämää voitaisiin yhteensovittaa

englannin parlamentissa oli ripitettävänä paikallinen toimija joka ei maksanut verojaan englantiin

tämä hallitus lupasi viedä eteenpäin ruokapoliittisen selonteon linjauksia joilla suositaan lähi ja luomuruokaa sekä vaaditaan alkuperämerkinnät näkyviin

on tärkeää että kuntoutusrahat menisivät hyötyyn eivätkä sinänsä virkistymiseen mikä sekin on ihan tärkeää

mikä tällaisessa tilanteessa on viljelijän suoja jos yhteistyössä luomuneuvojan ja paikallisen ely keskuksen kanssa on tehty toimintasuunnitelma siirtymisestä ja viljelijä noudattaa sitä

ministeri anttilan toiminnan ansiosta huhtikuun alusta ulkomailta tuotua pakastettua lihaa ei enää saa uudelleen myydä tuoreena ei edes marinoituna

varmasti pystymme sen bisneksen ja hyväntekeväisyyden rajan ihan samoin sillä ilmoitusmenettelyllä ja jälkikäteisvalvonnalla turvaamaan

tilanne on tällä hetkellä se että kuluttajaa johdetaan surutta harhaan käyttämällä nimikkeitä jotka antavat mielikuvan kotimaisuudesta

on tehty tutkimuksia siitä mitkä perheet ovat useimmiten köyhyysrajan alapuolella ja tutkimusten tuloksena on selvinnyt että ne ovat juuri monilapsiset perheet ja yksinhuoltajaperheet

on hyvä sanoa että jyväskylässä tätä asiaa on aloitettu hoitamaan kun sinne tuli valtionavustuksia mutta otan maakunnastani toisen esimerkin pihtiputaan joka on kädet ristissä anonut valtiolta jo seitsemän vuoden ajan rahaa peruskoulun korjaukseen ja siellä ne oppilaat tänäkin päivänä parakissa käyvät sitä peruskoulua eli siellä syntyi alakoululta ikäluokka joka ei koskaan päässyt niin sanottu

en siksi ymmärrä tätä kokoomuksen keskittämismallia joka johtaa siihen että yhteisöllisyyden voima katoaa ja ajatellaan niin että kyllä julkiset palvelut systeemi hoitaa kaiken minun ei enää tarvitse

arvoisa herra puhemies

kotimainen meetvursti tai suomalainen ruisleipä on ilmeisesti hallituksen mielestä ihan ok vaikka liha tulisi brasiliasta ja jauhot puolasta

edustaja rajamäki on siinä mielessä ihan oikeassa että kyllä näihin asioihin tulee suhtautua vakavasti ja joka kerta kun ne tulevat tänne eduskuntaan pohtia voisimmeko kiristää harmaan talouden torjuntaa niin että siitä ihan oikeasti olisi seurauksena se että ne ihmiset jotka välttelevät veroja kiertävät veroja eivät sitä jatkossa voisi tehdä

sitä paitsi tänä päivänä ihmisten sosiaaliset verkostot hoitavat kyllä vaikkapa erilaisilla nettikirppareilla ja muuallakin sen että jos joku ihminen siellä vilunkia koettaa tehdä niin itse asiassa nettivalvonta toimii paljon nopeammin kuin viranomaisvalvonta

arvoisa puhemies

erityisesti siipikarjanlihaerät ovat osoittautuneet ongelmallisiksi

tästä syystä eviran vaatimuksesta ely keskus asettaa tuottajan markkinointikieltoon ja ely keskus ei ota tapauksesta mitään vastuuta tai ei voi tilanteelle mitään

keskustalainen kädenjälki näkyy juuri siinä että kun jostain on aloitettava niin aloitetaan sieltä missä on todellinen tarve

pakkausmerkinnöissä todetaan jatkuvasti virheitä

paasion johdolla on monesti esitetty että oikea elvyttäminen on nimenomaan sitä että se on määräaikaista ja oikea aikaista tehdään toimia juuri silloin kun se lama on päällä

edes eduskunnan ravintolassa emme voi tietää onko kana tullut thaimaasta vai kotimaasta

meidän tehtävämme on huolehtia isänmaamme itsenäisyydestä ja heistä jotka sen meille lunastivat

pakkausmerkintöjen valvonta on kuntien vastuulla

hallitus on istunut jo keväästä lähtien emmekä ole saaneet lakiesitystä alkuperämerkinnöistä eduskuntaan

eli toivottaisin vain rohkeutta hallituspuolueiden ministereille ja kansanedustajille siinä että jos meillä on joku yhteinen tahtotila niin ei anneta virkamiesten viedä vaan tehdään lainsäädäntö sen näköiseksi mitä me itse toivomme

jos joku katsoi eilen loistavan dokumentin siitä miten nämä verojen välttelijät kasaavat koko ajan lisää omaisuuttaan ja kansallisvaltiot köyhtyvät niin loppujen lopuksi seurauksena on se että kansallisvaltiot sitten lainaavat juuri näiltä samoilta yhtiöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä varoja esimerkiksi siihen sosiaaliturvaan ja terveydenhuollon järjestämiseen joiden rahoittamiseen toisten pitäisi automaattisesti osallistua ja tämä ei ole oikein

eli minusta on hyvä että nämä toimet pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisin eikä venytetä niitä sitten sinne kun toivottavasti on jo noususuhdanne

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

eli myös resursseista tähän rakentamiseen on huolehdittava

tämä hallitus on ihan hyvin linjannut sen asian että luomutuotantoa pitäisi edistää ja sille pitää saada paremmat mahdollisuudet tulevaisuudessa

tämä tapaus osoitti konkreettisesti tuontiraaka ainesiin sisältyvät riskit sekä sen että kontrolli ja suojajärjestelmämme toimivat hyvin

siksi on erittäin hyvä että toimiin lähdetään juuri nyt ja sitten tarkastellaan tilannetta uudestaan jos tarvetta ilmenee

myös opettajat joutuvat olemaan pois työ paikoilta ja heidän terveytensä vaarantuu

haluan kuitenkin kehuakin tätä osauudistusta sillä se on hyvä asia että kaiken toiminnan siellä yhdistyksessä ei tarvitse olla yleishyödyllistä ja siitä huolimatta yleishyödylliseen keräykseen sitten lupa jatkossa paremmin saadaan

kuitenkaan luomutuotanto ei ole saanut mielestäni riittävää painoarvoa ja vieläkin mielikuva luomusta on osin vähän väärä

eviran kannattaa keskittyä etenkin suurten yksiköiden riskeihin sillä liiallinen pientuotannon kontrolli ja byrokratia uhkaavat tappaa meiltä pienimuotoisen jatkojalostuksen

eli minusta hallituksen esitys ja ympäristövaliokunnan mietintö ovat erittäin hyviä ja ihmettelen jos oppositio laajemmin lähtee tätä esitystä

mutta todellakin pitkän tähtäimen ajattelu on erittäin tervetullutta tässäkin asiassa

luomu ei ole piperrystä vaan ammattiosaamista vaativaa erityisviljelyä

meidän luomumarkkinamme ovat varsin kehittymättömät ja vaikeutamme itse luomua liian tiukoilla säädöksillä

mielestäni sillä tiellä on edettävä että julkisesti esimerkiksi nämä veroparatiisimaat tulemme pistämään pannaan ja kauppasaartoihin

sopii kysyä tilanteestamme suomessa jossa on satojen vuosien rakennustaitaminen että miksi meidän perinteemme ovat kadonneet ja miksi rakennamme niin paljon sutta

eläintautien torjuntayhdistyksen systemaattinen työ eläinten tuontisäädökset ja karenssi sekä hyvä hygienia ovat aikaansaaneet sen että tältäkin osin ruokamme on euroopan turvallisinta

erityisesti tämä koskee kotieläinluomua

mutta kaikista harmillisin asia on että tämä raskas ja vaivalloinen myös pienten järjestöjen kannalta kohtuuttomasti rahaakin vaativa menettely aiotaan säilyttää vaikka se ei ole enää nykypäivää

monesti myös rakennuskorjaukset ovat epäonnistuneita

onhan se ollut outoa mekin varmaan tiedämme monia tuttuja jotka asuvat ara asunnoissa kalliimmalla vuokralla kuin mitä maksetaan yksityisellä puolella vapaarahoitteisista asunnoista

voi

kaksitoista ja häntä kun kolme iii kolme kaksi tyhjää poissa kaksi kaksi osku torrokset miten

joo

antibioottiresistenssi eli bakteerien vastustuskyky mikrobilääkkeille on yksi lääketieteen vakavimmista ongelmista

yhdentyä mustakallio s viisikymmentä eli vastaava

haluaisinkin myös tässä istunnossa keskustelua siitä ovatko kaikki rakennustavat suomen ilmasto olosuhteisiin sopivia osaavatko arkkitehtimme suomalaisen ilmaston vaatimukset kuinka talviaikainen rakentaminen toimii

osa vaatimuksista mitä sinne luomuun tulee ei mielestäni ole perusteltuja ja tämä koskee esimerkiksi siirtää siirtymäsäännöt

on ollut toimintatapoja jotka eivät oikeastaan kestä päivänvaloa mutta koska ne ovat olleet laillisia niitä on tehty

mielestäni on hyvä että korjauskustannuksia ei voi ylimitoittaa ei voi korkotuotolla tehdä mahdottomia ja esimerkiksi tavallisten ja erityisryhmille tulevien vuokrien tasaamista ei tehdä väärin

äänestyksen

entäpä sopivatko kaikki kattorakenteet meille kuinka energiatehokas pullotalotekniikka soveltuu puurakentamiseen

pohdin sitä kun tämä palveluseteli on mahdollista ottaa käyttöön kuinka voidaan harvemmin asutuilla alueilla huolehtia siitä että on todella mahdollisuus sekä julkiseen palveluun että palveluseteliyrittäjyyteen

arvoisa puhemies